ratkaisu kannustaa kansalaisia myös osakesijoituksiin sillä kohtuullinen verotus edistää pörssiosakkeiden osalta kotimaista omistusta ja osakesijoittamista

malli jossa pienet osingot olisivat verovapaita ja suuremmatkin kohtuullisesti verotettuja tukisi kotimaisten yritysten omistamista

tällä hetkellä pörssiyhtiöihin sijoittaminen on muuta sijoitustoimintaa huonomassa asemassa koska saaduista osaketuloista ei voi vähentää muun muassa osakkeiden ostoa varten otetun lainan korkokuluja

otanpa esimerkin

jos kyse on vähänkään suuremmasta perinnöstä niin harvalla perijällä on riittävästi käteistä rahaa perintöveron maksuun mistä saattaa aiheutua osakkeiden pakkomyynti suvun ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille

tällöin käy usein niin että kun kyseessä on epälikvidi osake osakkeiden myyntihinta putoaa selkeästi alle verottajan määräämän verotusarvon ja perikunta kärsii tappion

osakkeiden myynti perikunnan ulkopuolelle aiheuttaa myös sen että henkilöomistus vaihtuu yritysomistukseksi ja osakkeet saattavat päätyä jopa kansainvälisille sijoittajille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mielestäni on utopiaa se että liikenneministeriön tavoitteena on tehostaa tavarankuljetusta ja vähentää sekä alan kuluja että hiilidioksidipäästöjä parilla prosentilla vuodessa

perintöveron osalta tulisikin miettiä keinoja joilla omistusten jatkuvuus turvattaisiin

eräs keino olisi se että perintövero reaalistuisi vasta sen jälkeen kun osakkeet myydään

minusta olisi oikein ja jopa kohtuullista että verokohtelu olisi samankaltainen kaikille yrityksille riippumatta siitä onko listattu vai ei

syynä on että jättirekat joutuvat kiertämään painorajoitettuja siltoja ja tieosuuksia

valtioneuvoston tiedonannossa eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä todetaan sen ensimmäisessä kappaleessa muun muassa seuraavaa

verotuksen tason pitää olla muihin maihin nähden kilpailukykyistä jotta estetään veropakolaisuus

kokoomus oli hallituksessa kun määrättiin sanomalehtien tilausmaksulle alvi en muista suuruutta mutta se oli liikaa

miten se on mahdollista kun hallituksen tavoitteena on vähentää suomen kuntien määrä neljännekseen ja vastaavasti tiputtaa valtuustotöissä sivuun kolme neljäsosaa valtuutettujen nykymäärästä

on myös tiedostettava ettei osinkoveron ja yritysten yhteistaso nouse liian korkealle muutoin tilanne on kestämätön yritysomistajien kannalta

tämä on aiheuttanut sen että monessa lehdessä tilaukset ovat vähentyneet useammalla tuhannella kappaleella

lopuksi totean että suomessa puhutaan jatkuvasti kestävyysvajeesta ja toisaalta kotimaisen pääoman puutteesta pörssissä

mielestäni asiaan olisi puututtava siten että verotuksen keinoin tuettaisiin osakesäästämistä ja sijoittamista suomessa listattuihin yrityksiin

näin suuri kuntien ja päättäjien vähentäminen kertarysäyksellä vaikuttaa ainakin minusta brutaalisti ilmaistuna kuntien ja kunnallisen demokratian lahtaukselta

siksi että osakesäästäjän osalta on osinkoverotuksessa kyse lähes aina moninkertaisesti verotetuista varoista joilla osakkeet ostetaan

osakkeenomistajista monet ovat tavallisia palkansaajia jotka ovat maksaneet tuloveron rahoista joilla osakkeet hankitaan

haluan herättää kysymyksen kuinka se toteutetaan kun tähänastiset kuntaliitokset ovat lähes kaikkialla epäonnistuneet kuntalaisten mielestä

uusissa suurkunnissa on lakkautettuja kouluja terveyskeskuksia kirjastoja ja jopa pankkiautomaatit ovat kuntien laitamilta kadonneet

arvoisa puhemies

edustan näkemystä että ennen kuin mitään suurta ja korvaamatonta lähdetään tekemään kysytään yhdistettävien kuntien kuntalaisten mielipide liitoksiin eli järjestetään neuvoa antava kansanäänestys

jos äänestyksen jälkeen kuntien valtuutetut ovat kuntalaisten kanssa samaa mieltä niin vapaaehtoisen kuntaliitoksen olen valmis hyväksymään

raha on tärkein kuntaliitosten toteuttamisväline ja sitä hallitus näköjään haluaa käyttää kuntauudistuksessaan

valtioneuvoston kuntauudistukseen kuuluu myös kuntien tehtäväkentän uudistaminen

räikein esimerkki on sairaanhoitopiirien lakkauttaminen jonka seurauksena kunnille siirtyy perusterveydenhuollon kustannusten lisäksi myös merkittävä osa nykyisen erikoissairaanhoidon kustannuksista

mitä potilas järjestelystä hyötyy siihen en ole saanut vastausta

on erittäin valitettavaa että oppositiopuolueiden pitää tuon tuostakin herätellä maan hallitusta talvihorroksesta välikysymysten avulla

tällä kertaa on kyse muun muassa kohtuuhintaisten asuntojen puutteesta niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin maassa

hyvää on se että kuntauudistuksen aikataulua myöhennettiin ja kunnat kuntien päätöksentekijät ja kuntalaiset voivat kaikessa rauhassa ottaa asiaan kantaa ja valmistua toiseen kuulemiskierrokseen

eniten viime vuoden aikana lisääntyi suomessa nuorten ja maahanmuuttajien asunnottomuus

muistan ministeri rinteen tässä keväällä todenneen että hänen mielestään on tärkeämpää investoida saada töitä työttömille työnhakijoille kuin edullisia lainoja lyhentää mutta nyt hänen takkinsa tältä osin on kääntynyt

muissa pohjoismaissa velkamäärä on vähintään kaksinkertainen kotitalouksien määrään suhteutettuna

arvoisa puhemies

ei voi olla oikein eikä kohtuullista että vuokralaiset tukevat valtiota ylikorkeiden aravalainojen korkojen johdosta

vaasan ammattikoulun opiskelija hannu räsälä totesi opinnäytetyössään viime vuonna että noin puolet suomen asuinkerrostaloista on hissittömiä

kuntauudistuksen päämääräänä on muodostaa vahvoja peruskuntia jotka kykenevät myös sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusvastuuseen ja kunnalla on oltava myös kyky toimia eheän ja vahvan palvelujärjestelmän vastuuorganisaationa melkoinen tavoite

toinen asia työttömät

hallitus on hallitusohjelmassaan luvannut edistää hissien rakentamista asuntojen peruskorjausten yhteydessä mutta olen todennut että puheet ilman päätöksiä ovat vain sanahelinää

tämän vuoden talousarviosta poistetut miljoonat on saatava jo ensi vuoden budjettiin sillä peruskunnat eivät kykene lisäämään omaa osuuttaan hissien rakentamisessa

brändiin vahva peruskunta kuuluu että niin sanottujen sote alueiden vastuuta palveluiden järjestämisessä lisätään

miksi ei meidän budjettikirjasta ilmene se asia joka kuntien talousarviossa on itsestään selvää niin miksi se että ei ihme jos se kuinka paljon valtio vuosittain laittaa investointeihin ja kuinka paljon muihin menoihin

arvoisa puhemies

uudistuksen tarkoituksena on pakkonaittaa erikoissairaanhoito kuntien sosiaali ja terveyspalveluihin ja tämä edellyttää sairaanhoitopiirien lopettamista melkoinen tavoite tämäkin

tänään ministeri rinne valtiovaroissa lupaili että vuoden kuluttua budjettikirjassa nämä luvut esiintyvät

aluepolitiikka on harkittua talouspoliittista toimintaa jonka tarkoitus on vaikuttaa eritasoisten alueiden kuten kuntien seutukuntien maakuntien ja valtion taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen

brändi vahva peruskunta edellyttää hallituksen mukaan että se pystyy kantamaan paitsi palveluiden järjestämisvastuun myös vastuun kunnan omasta palvelutuotannosta että kunta pystyy hallitsemaan markkinoita palveluiden monipuolistuessa ja vastaamaan asukkaiden valinnanvapauden lisäämisestä ja se tarkoittanee kuntien palvelujen enenevää privatisointia eli yksityistämistä melkoinen tavoite tämäkin

minusta olisi erinomainen asia tietää kuinka paljon me investoimme kun otamme kuitenkin reippaasti vuosittain aina uutta lainaa

nyrkkisääntönä voin todeta että oikeanlaatuinen aluepolitiikka tarkoittaa koko maan asuttuna pitämistä ja kansalaisten työllistämistä myös kehä kolmosen pohjoispuolella

arvoisa puhemies

suurkuntien talouden tarkastelussa hallitus toistaa vanhoja teesejään

vuosikate lainakanta kertynyt alijäämä ja kunnan tuloveroprosentti

hallituksen toimista johtuen peruskuntien vuosikate heikkenee vuosi vuodelta

siksi että kun työttömyys suomessa lisääntyy jatkuvasti niin kuntien verotulot vähenevät

kunnan tuloveroprosentti on sinänsä mielenkiintoinen finanssipolitiikan instrumentti

puhutaan niin sanotusta efektiivisestä veroprosentista eli me paljon parjatut eläkeläiset maksamme kunnallisveroa valtuuston päätöksen mukaisesti kun taas ansiotuloa saavat pääsevät merkittävästi helpommalla

lopuksi otan esimerkin omasta kotikylästäni jyväskylästä kuten tekin edustaja aila paloniemi äsken

kaupungissa on vireillä kuntaliitoksen jälkeisiä suunnitelmia lakkauttaa laitakaupungin kirjastoja terveysasemia ja sulauttaa pienet lukiot kahteen mammuttilukioon

edellä kertomani esimerkit osoittavat selkeästi ettei kuntaliitosten avulla turvata kuntalaisten sosiaali ja terveyspalvelujen tarvetta joten jäitä hattuun herra poissa oleva pääministeri ja koko hallitus

annetaan orastavan kuntaliitosvietin kasvaa ja palataan asiaan seuraavalla hallituskaudella

arvoisa puhemies

perussuomalaisten valiokuntaryhmä on vetäjänsä ari jalosen johdolla jättänyt eriävän mielipiteen jossa he muun muassa kertovat seuraavaa

kansantalouden kannalta pitää kertoa seuraavan kansantaloudenkin kannalta olisi järkevää hoitaa teiden kunnossapito nyt eikä vasta tulevina vuosina

miksi

minusta tämä on hyvä havainto ja hyvä huomio

kysynkin teiltä arvostamaltani ministeri risikolta

arvoisa puheenjohtaja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tätä voidaan edistää myös verotuksellisin keinoin

tällöin verotus muuttuisi tulojen mukaisesti kiristyväksi ja kohtelisi verotettavaa kuntalaista oikeudenmukaisesti

puhutaan niin sanotusta efektiivisestä veroprosentista

olen laittanut paperille muutamia istuvan hallituksen tavoitteita ja sitten ajattelin kolmea niistä analysoida tässä lyhyesti

tiedostan että eri kunnissa muutoksen jälkeenkin on erisuuruinen verotustaso johtuen veronmaksajien tuloeroista

hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa

hallituksen tarkoituksena on luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa

valtionosuuksien leikkaukset aiheuttavat useimmille suomen kunnille kunnallisen veroprosentin korotuspaineita kuten tänä vuonna on jo monelle kunnalle käynyt

edellä esittämääni viitaten en ymmärrä kuinka kuntien talous vahvistuu kun samanaikaisesti valtakunnan työttömyys lisääntyy ja tästä johtuen kuntien verotulot vähenevät

kun tiedostetaan myös valtionosuuksien vuosittainen vähentyminen on kuntien talouden vahvistaminen hallituksen esittämin keinoin suurta toiveajattelua

en tiedä mihin väite perustuu sillä kokemukseni kotikunnastani liitoksien jälkeen eivät tue väitettä

arvoisa puhemies

edustaja hemmilää ja paloniemeä kompaten jatkan että aikaisemmin toteutuneet poliisin rakenneuudistukset pora ykkönen ja pora kakkonen muistetaan vielä kansalaisten keskuudessa epäonnistuneina

eläkkeelle siirtyneiden tilalle ei nimetty uusia poliiseja

nykytilanne vaikuttaa samankaltaiselta

kerrotaan että uudistus koskee vain poliisihallintoa

tämä askarruttaa kansalaisia edelleenkin

arvoisa puhemies

musiikkiterapialla on yliopistollinen koulutusjärjestelmä professuuri jyväskylän yliopistossa sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen tutkimustoiminta joka enenevässä määrin pohjautuu näyttöpohjaisen lääketieteen standardeihin

musiikkiterapia on siis tieteelliseen näyttöön perustuva hoitomuoto jonka vaikuttavuudesta on julkaistu useita suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen tutkimuksia kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa

potilaat musiikkiterapiaan tulevat lääkärin lähetteellä ja sen kustantaa pääasiassa julkinen sektori muun muassa kansaneläkelaitos ja sairaanhoitopiirit

arvoisa puhemies

musiikkiterapeutit ovat kelan rekisteriin kuuluvia terveydenhuollon ammattilaisia niin kuntoutuspsykoterapian kuin vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutuottajina

jos ja kun kela pitää musiikkiterapeutteja terveydenhuollon ammattilaisina on käsittämätöntä ettei musiikkiterapeutteja hyväksytä virallisiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi

se ettei lainsäädäntö ole musiikkiterapian osalta ajan tasalla aiheuttaa kestämätöntä eriarvoisuutta useille tahoille erityisesti potilaille joilla on oikeus saada heille määrättyä hoitoa mutta myös terapeuteille ja lähettäville tahoille

arvoisa puhemies

kuten useimmat meistä tietävät musiikkiterapia on osa terveydenhuoltoa ja sitä toteutetaan yhteistyössä terveydenhuollon muiden ammattihenkilöiden kanssa

edustaja mustajärvi tuossa äskeisessä puheenvuorossaan kiteytti sen sanoman minkä reipas puolitoista viikkoa sitten tältä paikalta kerroin

yhteenvetona esittämääni lakimuutokseen totean alalla olevan useita vakavia potilaan asemaan liittyviä puutteita

muutokseen on selkeä velvoite suomea sitovan euroopan unionin lainsäädännön perusteella koskien muun muassa euroopan ihmisoikeussopimusta ja lapsen asemaa koskevia sopimuksia

verouudistuksen tähänastisesta käsittelystä totean että sitä on pidetty puhtaasti veropoliittisena kysymyksenä